sitten tämä jatkuu että yleensä tällaisessa tilanteessa massavelkaisessa asemassa ei ole oikeutta konkurssipesästä saada mutta minä ymmärsin ministeri vapaavuoren puheen ja pääministerin puheen siitä että tämä tilanne poikkeaa niin että valtio ottaa sen vastuun tässä tapauksessa

arvoisa pääministeri joka poistui hallitus on kehuskellut kyllä muidenkin ministerien suulla sillä että suomi on kolmantena eu maiden elvytyslistalla

palvelurakenteen muutos motivoi kuntia uusiin innovatiivisiin peruspalvelujen tuotantomalleihin ja myös tapoihin

minä voin oikeusministerille tämän kirjelmän luovuttaa jonka konkurssiasiamiehen toimisto on kyllä oikeusministeriölle toimittanut joten meidän pitää kyllä ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin tämän lainsäädännön muuttamiseksi ettei tällaista tilannetta pääse kerta kaikkiaan syntymään

menkää takaisin brysseliin asettamaan rima riittävän korkealle

valtiontaloutemme on vahva

niiden luominen vaatii mahdollisimman monen ihmisen osaamista ja uusia yhteystyö ja toimintamalleja

tämä on niin massiivinen ja iso että se vaatii valtion väliintulon

arvoisa puhemies

toiseksi haluan huomauttaa että suomi pääsee kolmanneksi keinoilla jotka ovat tehottomia ja toisekseen epäoikeudenmukaisia

uudistuksen onnistuminen ei tarkoita sitä että maassamme olisi mahdollisimman vähän kuntia

uudistus tarkoittaa sitä että maassa on mahdollisimman paljon vahvoja ja hyvin toimivia kuntia

tasapainoinen kuntarakenneratkaisu edellyttää sitä että maan eri alueiden erilaisuus ja erityisyys näkyy uudistuksessa

jos tuo raha kohdennettaisiin oikein tulokset olisivat paremmat ja yhteiskuntamme voisi olla piirun verran oikeudenmukaisempi

uudistus ei voi onnistua ilman kuntien työntekijöiden ja päättäjien sekä kuntalaisten tukea sekä hyväksyntää

arvoisa puhemies

olen henkilökohtaisesti saanut olla tai joutunut olemaan tai päässyt olemaan melko monessa hallinnon kehittämisprojektissa tai prosessissa mukana milloin missäkin roolissa ja kyllä tässä niin kuin ed

miljoonat voivat mennä pahimmillaan yrityksissä esimerkiksi osinkojen maksuun

minä luulen että kaikki me haluamme että itämeren tila paranisi ja että meillä olisi mahdollisimman paljon hyvää tietoa faktaa siitä miten sitä itämeren tilaa voitaisiin tästä eteenkinpäin parantaa

kelamaksuhelpotuksen saaneiden suuryhtiöiden tuotteiden menekkiä ei näin syntyvä kustannussäästö helpota sillä kun ei saada pannuksi liikkeelle ulkomaista kysyntää sen pätkän vertaa

nekin rahat olisi mahdollista laittaa alueen tukemiseen paremmin kuin sijoittaa sijoittajien taskuun jos valtio näin haluaisi mutta kun ei meidän maan hallitus ja valtio näin halua

tässä tilanteessa kunnat tarvitsevat selvästi ja selkeästi enemmän rahaa tai ne jarruttavat investointeja sekä lomauttavat pahimmillaan ja irtisanovat väkeään

julkiseen talouteen kuntien investointeihin ja sosiaalimenoihin on tänä vuonna panostettava miljardi euroa mikäli aiomme säästyä kotimaisen kysynnän supistumiselta ja siltä että menetämme näin viimeisenkin talouskasvua ja työllisyyttä ylläpitävän voiman joka se tällä hetkellä tässä maassa on

emme tiedä miten paljon meillä on jäljellä nykyisestä puunjalostusteollisuudesta tai teknologiateollisuudesta tämän muutaman vuoden laman jälkeen

tarvitaan yhteistoimia kansainvälisen valuuttakeinottelun hillitsemiseksi

suomi tarvitsee vakautta ja vastuuta näinhän se on ja siinä mielessä tämä raamisopimus on todella tärkeä tässä vaiheessa

arvoisa pääministeri näille hankkeille voin luvata teille pohjoismaista tukea toisin kuin jollekin muille hankkeille etenkin norjasta ja islannista joiden maiden vasemmistopuolueiden puheenjohtajat toimivat tällä hetkellä valtionvarainministereinä ja ovat henkilökohtaisesti sitoutuneet näiden tavoitteiden ajamiseen

kysymys tietenkin kuuluu jos tätä vastuuta siihen vakauteen liittyy saadaanko tällä vastuupuolella työnantajapuolella riittävää sitoutumista siihen että ei mennä irtisanomisiin ja jos tarve on niin käytetään lomautuksia

arvoisa herra puhemies

vasemmistoliitto vaatii suurempaa tehokkaampaa ja oikeudenmukaisempaa elvytystä

ensinnäkin pitää myös todeta että on erittäin hyvä että tämä lakipaketti viimein ja vihdoin on eduskunnassa ja saamme mahdollisuuksien mukaan sen tämän kevään aikana käsiteltyä pois

toivon kyllä siinä mielessä muilta lausunnonantovaliokunnilta ripeää käsittelyä että me pääsemme tässä asiassa eteenpäin koska kaikkien etuhan tässä on kyseessä

minulla ei ole mitään sitä vastaan että esimerkiksi energiaveron palautusjärjestelmää maatalouden puolella jatketaan mutta eihän siinä ole mitään järkeä että sillä puolella millä pystyisi käyttämään biopolttoaineita ne eivät etene tällä järjestelmällä

on tämä luonnonsuojeluympäristö näkökulma ja sitten on tämä hallinnollinen toiminnallisuus

ja tähän toiminnallisuuteen vain sen verran että kun edustaja kalmari sanoi että ei ole laajaa hyväksyntää valvottava maksaa periaatteelle niin minä kyllä olen ankarasti toista mieltä

mutta ennen kaikkea nämä strategiset omistukset niin kyllähän silloin omistajan pitää käyttää tiedollisesti valtaa jotta saadaan yhteiskunnalle sellaisia vaikutuksia joita me haluamme sieltä

kyllä laaja hyväksyntä on ja te itse totesitte että on elinkeinon etu itse asiassa jotta tämä tulee että me pystymme sitä prosessia nopeuttamaan ja kyse on todella suuren luokan asioista

otan esimerkiksi talvivaaran

sitten varmaan eduskunnan valiokuntakuulemisissa tulee yksityiskohtiin pientä nyanssia jota ehkä joudutaan sitten hakemaan ja sovittelemaan valtioneuvoston ja ministerin kanssa ja toivon että myös siinä tämmöinen rakentava yhteys säilyy jotta saadaan tästä hyvä toimiva lainsäädäntö

ja milloin omistajaohjauksesta vastaava ministeri ottaa käteensä sitä valtaa joka hänelle on annettu ja vaatii myös selviä tuloksia sieltä yhtiön johdolta

me olemme kuulleet nyt että ministeri sanoi että sitä korjaushalukkuutta hallituksessa on ja näin minä luotan että sitä on että pystytään tätä viemään parempaan suuntaan siitä mitä tämä pohjaesitys on

mutta tämä resurssikysymys on todella ison luokan kysymys ja se onko hallitus nyt valmistautunut siihen että me voimme riittävästi resursoida kun tämä laki astuu voimaan

onko se valmius meillä nyt olemassa

nyt tähän asiaan liittyen on pakko sanoa herra ministeri että kyllä tässä ovat niin eurooppalaiset tutkijat kuin suomalaiset tutkijatkin pääsääntöisesti yhtä mieltä ja se näkemys on hyvin selkeä ja hyvin johdonmukainen

siihen tosin tuli eriävä mielipide mutta nimenomaan vahvan asiantuntijakuulemuksen pohjalta me päädyimme siihen että pitäisi menetellä näitten tieteellisten suosituksien mukaan

kysymys kuuluu

jos emme kuuntele tai hallitus ei kuuntele tai ministeri ei ministeriössä kuuntele valiokuntaa eikä asiantuntijoita niin mistä te löydätte ne paremmat asiantuntijat sieltä ministeriön sisältäkö

arvoisa puhemies

me tiedämme nyt että ne riskit ovat realisoituneet osassa jo sanoisiko vakavastikin ja me tiedämme myös samanaikaisesti sieltä on tullut jo valvovan viranomaisen puolelta jopa suorastaan melkein voisi sanoa hätähuutoja siitä että resurssit ovat liian pienet tällä hetkellä

jotta me saisimme tämän ajanmukaisen valvonnan riittävän valvonnan ja osaamisen myös sille tasolle että me saamme sen asian hoidettua niin kysymys joka tapauksessa tulee olemaan rahasta että se riittää